totta kai me voimme vaikuttaa näiden turvapaikanhakijoiden määrään vähentämällä niitä taloudellisia etuja joita suomessa heille annetaan

ukkola vuotaa niin että he saavat toimeentulotukea ja tulevat suomeen sen takia niin muutetaan sitten sitä lakia ja jos se edellyttää perustuslain muutosta niin muutetaan sitten perustuslakia

eli samalla kun me elämme runsaasti yli varojemme ja myös pitkällä aikavälillä meillä on miljardien kestävyysvaje eli syömme enemmän kuin tienaamme niin me täällä korotamme etuisuuksia

siksi näin he ovat itse kertoneet että suomessa turvapaikanhakijat saavat heidän näkökulmastaan paremman kohtelun enemmän taskurahaa niin kuin eräät ranskasta turvapaikkaa hakeneet pojat lehtihaastattelussa ilmoittivat

ne turvapaikanhakijat jotka tulevat suomeen sen vuoksi että juuri suomesta käsin on otollista hakea perheenyhdistämistä

eivät opiskelijat ole kaikki köyhiä

vaikuttaisiko heidän määräänsä se yhdistetäänkö perhe tänne niin että alaikäisen turvapaikanhakijan kymmenen perheenjäsentä tuodaan suomalaisten kustannuksella elämään suomeen minne tämä ankkurilapsi on ensin saatu tai se että me emme yhdistäisi sitä perhettä tänne vaan palauttaisimme tämän alaikäisen turvapaikanhakijan oman perheensä luokse

mutta minun mielestäni on järkyttävää että tällaisessa taloudellisessa tilanteessa jossa valtakuntamme velkaantuu hurjaa vauhtia me olemme täällä parantamassa opintotukijärjestelmää

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

minun mielestäni edustaja semi toi hyvin esiin ne myönteiset puolet mitä saattaa olla ja tässä tapauksessa toivon että on sellaisellakin säädöksellä josta ei seuraa sanktiota

tällä keskustan ideologisella linjauksella olisi ilmeisesti ollut parempi ratkaisu kuin nyt tehty ratkaisu se että ei olisi korotettu lainkaan työmarkkinatukea koska silloinhan tämä teidän kaikkein tärkeimpänä pitämänne ideologinen periaatteellinen arvomaailmaa kuvastava ajatus siitä että työmarkkinatuki ja pienimmät äitiyspäivärahat ovat saman suuruisia olisi toteutunut kun ei olisi korotettu työmarkkinatukea ollenkaan ja silloin teidän toivomanne arvovalinta eli se että ne ovat saman suuruisia olisi näkynyt tästäkin budjettikirjasta

se on viesti ihmisille ja meillä on paljon ihmisiä näin kuvittelen ja ajattelen jotka haluavat noudattaa lakia sellaisena kuin laki on voimassa vaikkei siihen liittyisi mitään sanktiota

meidän tulee vaikuttaa niin että se määrä joka suomeen tulee kiintiöpakolaisten ja varsinaisten pakolaisten jotka saavat turvapaikan lisäksi pysyisi sellaisissa puitteissa että me pystymme tänne tuleville ja täällä suojelun tarpeen perusteella oleskeluluvan saaville maahanmuuttajille tarjoamaan hyvän elämän edellytykset suomessa

vai kertooko se siitä että ministereiden runsaissa avustajajoukoissa on niin paljon entisiä opiskelijapoliitikkoja jotka osaavat siellä lobata ja edistää nykyopiskelijoiden asiaa mistä tietysti heille kunnia

en tiennyt tätä heijastinkäyttöasiaa miten se on säädetty mutta ainakin ajattelen niin että jos me annamme viestiä riittävästi siitä että heijastimia pitäisi käyttää niin se on erinomainen asia koska jokainen autoilija ainakin tietää pimeällä tiellä miten arvokasta on se että ihmiset käyttävät heijastimia

hallituksen tulee ottaa tämä perheenyhdistämisasia erittäin vakavasti

arvoisa herra puhemies

sen jälkeen me kipuilemme kun etsimme esimerkiksi ensi kevään kehysriihessä säästöjä puutumme olemassa oleviin menoihin ja vähennämme niistä mutta samalla toisella kädellä me olemme parantaneet etuisuuksia lisänneet valtion menoja

se on todella tärkeä asia

hakemuksia jätetään lisää joka viikko ja paljon

mutta kun tämä mainio perustuslakivaliokuntamme tulkitsee että se on taas kotirauhan rikkomista jos se kielletään siinä autossa niin nyt hallitus on jättänyt tämän kohdan tästä esityksestä pois ja minä en nyt tässä asiassa halunnut olla moittimassa ketään

hallitus on tehnyt ministeri braxin johdolla vakavaa valmistelutyötä ja myös eduskuntaryhmät ovat olleet kuultavina

ja kuten sanoin helpoin säästö on se että pidättäydytään nyt ensimmäiseksi uusista menoautomaateista kuten tämä opintorahan sitominen indeksiin on

kun näitä asuntoautoja kuitenkin on sen verran vähän ja näitä tupakoivia aikuisia jotka lasten seurassa tupakoivat on sen verran vähän niin ajattelin että tämä olisi kuitenkin hyvin marginaalinen ongelma

silloin kun ollaan rikoslakia säätämässä on tietysti pyrittävä mahdollisimman suureen tarkkarajaisuuteen ennakoitavuuteen eli siihen että todellakin asianomaiset ja myös ne viranomaiset joille kuuluu asioiden tutkiminen ja syyttäminen ja tuomitseminen tietäisivät missä laissa tarkoitetut rajat kulkevat

herra puhemies

haluan ihan lopuksi vielä sanoa että kun siellä vasemmalla nyt käytetään vastauspuheenvuoroja ja ollaan eri mieltä niin opintotukijärjestelmässä kannattaa muistaa että hyvätuloisten ihmisten jälkeläiset opiskelevat pitempään ja enemmän kuin pienituloisten ihmisten jälkeläiset

mutta en usko jos nyt rehellisesti sanon että amerikassa australiassa kanadassa ranskassa kyproksella mitä näitä maita olikaan joissa tämä kielto on säädetty kukaan valtiosääntöasiantuntija tai puhumattakaan joku valtiosääntötuomioistuin on todennut että ei saa kieltää tupakointia asuntoautossa koska se rikkoo perustuslain suojaamaa kotirauhaa

eli opintotukijärjestelmässä pienituloiset ihmiset maksavat parempituloisten ihmisten jälkeläisille opintotukea

itse koen että tämä on tärkeätä erityisesti tai ainakin myös kansanedustajien kohdalla koska toisin kuin ed

se on tulonsiirto pienituloisemmilta ihmisiltä parempituloisten ihmisten jälkeläisille jos otetaan huomioon se miten eri varallisuus ja tuloluokat ovat edustettuina esimerkiksi yliopisto opiskelijoissa kun taas veronmaksajien joukossa kuten tiedätte pieni ja keskituloiset ovat erittäin hyvin edustettuina

edustaja lohi saatte minusta kaverin kyllä yleiseen normien purkamiseen ja turhien säädösten karsimiseen mutta aina meillä varmaan itse kullakin on sitten oma musta pisteemme eli tarkoitan sitä että kaikki normithan ovat aikanaan syntyneet jostakin tarpeesta ja niiden karsiminen ja purkaminen ei ole helppoa koska jokaisella normilla on ollut tai on joku hyvä tarkoitus

söderman äsken totesi jos oikein ymmärsin kyllä kansanedustajalle ja esimerkiksi hänen ollessaan ehdokkaana vaaleissa voi olla hyvinkin suurta haittaa siitä että häntä epäillään jostakin rikollisesta teosta vaikka hänet sitten myöhemmin syyttömäksi todettaisiinkin

minun pointtini on se että yrittäkää nyt kollegat ymmärtää missä tässä maassa mennään ja lopettakaa näiden etuisuuksien korottaminen ja lisäetuisuuksien vaatiminen kun nykyistenkin etuisuuksien ja palvelujen rahoittamisessa tänä vuonna ensi vuonna ja lähivuosina on vallan riittävän vaativa tehtävä

minun mielestäni tällä normilla vaikka myönnän että tämä on näiden normienpurkupyrkimysten vastaista on hyvä tarkoitus ja se tarkoitus on viestiä kaikille vanhemmille että lopettakaa tupakointi autossa jos siellä autossanne on lapsia

meliniä poliisi epäili lahjuksen vastaanottamisesta ei kansanedustajana mutta kunnallisen luottamustehtävän haltijana

suomesta on kehitetty meitä edeltäneiden sukupolvien työllä hyvinvointiyhteiskunta jossa kenenkään ei tarvitse kerjätä pysyäkseen hengissä

tämän sanoo laki ja minulle sopii se kuten sanoin että jos ratsiaan joudut ja siellä röökaat lasten läsnä ollessa niin poliisikin siitä huomauttaisi

tämä on totuus

ja on mielestäni jotenkin älytöntä että tällaisessa tilanteessa me sitten sallisimme että muualta meitä köyhemmistä maista tullaan suomeen nimenomaan ja varta vasten kerjäämään ja kerjäämisellä toimeen tulemaan

minulle sopii sekin että siitä seuraisi tupakointirikkomuksena sanktio jos näin sosiaali ja terveysvaliokunta asian harkitsee

pidän selvänä että rikoslaissa tai muussakaan laissa ei voida kasuistisesti kaikki mahdolliset tapaukset huomioon ottaen luetella mikä on sallittua toimintaa ja mikä on tässä laissa tarkoitettua lahjuksen vastaanottamista mikä on esimerkiksi tavanomaista vieraanvaraisuutta kansanedustajan työssä ja mikä on epätavanomaista vieraanvaraisuutta

kun taistelette nyt näitä mielestänne aiheettomia normeja vastaan niin kai te vastustatte edustaja lohi sitten sitäkin säädöstä että taloyhtiö voi tosiaan päättää että sen taloyhtiön lasten leikkipaikalla ei saa tupakoida

söderman omassa puheenvuorossaan sanoi että kyllä sen tunnistaa milloin tarjoilu on ylenpalttistani en oikein usko että ylenpalttista riittää rajankäynniksi

mutta sitten on olemassa niitä vähemmän järkeviä ihmisiä jotka tulevat tupakoimaan ja sillekään säädökselle ei ole mitään sanktiota eikä tämmöinen taloyhtiön asukas jonka lapsi siinä leikkii ja vieressä tupakoidaan pysty sille tekemään mitään

sasilla oli oma aika selkeä esitys rajankäynniksi että se kaikki mitä pystyy oliko se nyt illan aikana tai vuorokauden aikana suustaan alas laittamaan ruokana ja juomana ei vielä täyttäisi korruption tunnusmerkistöä

ja edustaja lohi voin tuoda muitakin esimerkkejä varmaan tässä tämänkin vaalikauden kuluessa säädöksistä joita voitte yhtä hyvin perustein vastustaa

kun oikeusministeri brax te esitätte tätä esitystä haluan kysyä teiltä miten te näette rajan asettuvan tällaisessa kuvitteellisessa tapauksessa joka kuitenkin olisi täysin mahdollinen

herra puhemies

jos tässä keskustelussa jokin on uskomatonta niin se on keskustan väitteet siitä että tässä käännämme lapsiperheille ja pienituloisimmille lapsiperheille muka selkämme

eli teidän logiikkanne meni siis näin että ne jotka kannattavat alkoholipolitiikan liberalisointia eivät voi kannattaa tällaista tupakkapolitiikan kiristämistä

tämä teidän argumentointinne on vähän samanlaista kuin joskus kuulee eläkeläisten sanovan että kun lapsilisiä korotetaan niin eläkeläisten suhteellinen asema heikkenee

eli ajatellaan että kansaneläkelaitos kutsuu eduskunnan sosiaalivaliokunnan luoston majalleen pitämään seminaaria

oma ajatukseni ei mene näin

eli viime kaudella korotettiin näitä pienimpiä äitiysetuuksia ja sairauspäivärahaetuuksia ja siitä korotuksesta oli edellinen hallitus aiheesta ylpeä

no tällä kertaa seminaari on vähän pitempi perjantaista maanantaihin ja varsinaista ohjelmaa eli esitelmiä ja keskusteluja olisi vain lauantaipäivän aikana ei enää kuitenkaan illalla

tarkoitatteko samalla sitä että ne jotka kannattavat tiukkaa alkoholipolitiikkaa esimerkiksi vastustavat kaikennäköisiä liberalisointeja sitten kannattavat myös tiukkaa autossa tupakoinnin kieltämistä

teidän mielestänne tämä periaate että nämä etuudet ovat samalla tasolla kuulostaa olevan kaikkein tärkein asia tässä asiassa

siis perjantaina olisi lähinnä saapuminen ja tuloillallinen ja sunnuntaina olisi sitten normaalia lapissa tarjottavaa oheisohjelmaa kuten hiihtoa laskettelurinteessä ja murtomaahiihtoa poroajelua moottorikelkkasafaria ynnä muuta

jos näin on että se on se kaikkein tärkein asia niin tähän lopputulokseen olisi päädytty jos olisi jätetty tämä työmarkkinatuen korotus tekemättä

sitten edustaja mainitsi tästä että kun viedään pikkulapsia kouluun ja tupakoidaan autossa

söderman herkulliset aamiaisen lounaan illallisen normaaleine ruokajuomineen mutta vielä siten että illallisravintolassa piikki on auki

näin varmasti ja toivottavasti käytännössä tehdään mutta ei auta ainakaan liian ankarasti ottaa puheeksi sillä silloin tämä aikuinen varmaan voi valittaa siitä eduskunnan oikeusasiamiehelle ja kysyä että mihinkäs säädökseen tai mihinkäs oikeuteen tämä opettajan tai jonkun muun puheeksi ottaminen perustuu

hyvät kansanedustajat

jos kansanedustajat jotka on kutsuttu haluavat jäädä vielä illallisen jälkeen tanssimaan ja nauttimaan virvokkeista se voi tapahtua kansaneläkelaitoksen piikkiin

toimin kertomusvuonna pankkivaltuuston puheenjohtajana ja sen vuoksi pidän selvyyden vuoksi tarpeellisena huomauttaa että tämän puheenvuoron käytän ihan kansanedustajan roolissani en kertomusvuoden pankkivaltuuston puheenjohtajana

meillä oli tuolla sastamalassa yksi koulu jossa lapset jäivät kiinni tupakoinnista ja rehtori laittoi lapset sitten kirjoittamaan semmoisen kouluaineen siitä että miksi tupakointi on haitallista

läksiäislahjaksi kela antaa kaikille semi naarin osanottajille kansanedustajille ja valiokuntaneuvoksille oman brändinsä mukaisen hiihtotakin ja kotiin vietäväksi vielä solmion ja huivin

apulaisoikeuskansleri muistaakseni antoi erittäin ankarat nuhteet tälle rehtorille joka tällä tavoin loukkasi näiden lasten perus ja ihmisoikeuksia

näissä lauantain esitelmissä kansaneläkelaitos käyttää paljon aikaa ja paljon hyviä argumentteja vakuuttaakseen sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenet siitä että toimeentulotuen laskennallinen perusosa pitäisi siirtää kansaneläkelaitoksen maksettavaksi kun se nyt on kuntien maksettavana

tänä päivänä on valitettavasti työmarkkinoilta saatu sen verran merkittäviä huonoja uutisia että niiden kommentoiminen tältäkin arvovaltaiselta foorumilta on mielestäni perusteltua vaikka istunto on kestänyt jo monta tuntia ja vaikka täällä salissakaan ei tällä hetkellä varsinaista tungosta ole

eli kun nämä perusoikeusfundamentalistit näitä asioita pyörittelevät niin kyllä me vielä kummallisissa tulkinnoissa olemme ja olemme olleet

että en ole ihan varma jos siellä vaikka rehtori tai opettaja rupeaisi nuhtelemaan sitä polttavaa isää tai äitiä että poltit autossa kun toit lapsen kouluun ja siellä rehtori rupeaisi puhuttelemaan että ei näin saa toimia se vahingoittaa lapsen keuhkoja ja terveyttä siitä lentäisi varmaan kantelu oikeuskanslerille ja rehtori saisi nuhteet kuten sai tämä sastamalan rehtori ja sai vielä sastamalan kunnanhallitus kun ei ollut ryhtynyt toimiin tämmöistä vallatonta rehtoria vastaan

sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenet jopa ne jotka ennen ovat vastustaneet tätä toimeentulotuen kelaan siirtoa tulevat näiden argumenttien kautta tai ehkä jonkun mielestä näiden virvokkeiden vuoksi vakuuttuneiksi siitä että tämä on järkevä uudistus ja päättävät valiokunnan jäseninä tehdä yhteisen lakialoitteen tämän kelaan siirron toteuttamiseksi

eli tänään työmarkkinaosapuolten neuvottelut työmarkkinaratkaisusta tai yhteiskuntasopimuksesta miksi sitä haluaakin kutsua päättyivät ainakin tällä erää päättyivät ymmärtääkseni ennen kaikkea sen vuoksi että yksi ammattiliitto eli akt oli ilmoittanut että he eivät aio olla mahdollisesti syntyvässä sopimuksessa mukana

onko mahdollista että näin kuvattu ei täysin kuvitteellinen esimerkki täyttäisi tämän uuden lainsäädännön valossa kansanedustajan lahjuksen oton tunnusmerkistön

tämä on mielestäni erittäin huono uutinen suomen talouden kannalta suomen talouden joka muutenkin on erittäin surkeassa tilanteessa ja meillä on valtavat haasteet siinä että saisimme talouteemme vauhtia kasvua ja sitä kautta ihmisille töitä

ennen kaikkea kysymys on siitä minkälaista näyttöä poliisi ja syyttäjä tarvitsevat jotta he voisivat arvioida tapahtuuko tämä mielenmuutos tai toiminta näiden esitelmissä esitettyjen hyvien argumenttien ansiosta vai sen ylenpalttisen sanotaan nyt sitten näin vieraanvaraisuuden ansiosta jota kansaneläkelaitos on edustajille osoittanut

tämä neuvottelujen kariutuminen on huono uutinen joka tapauksessa vaikka ei viime aikoina siltä näyttänyt että olisi syntymässä sellainen neuvottelutulos joka riittävällä tavalla kohentaisi suomen kustannuskilpailukykyä suhteessa meidän keskeisiin kilpailijamaihimme

arvoisa herra puhemies

edustaja lohi oli arvostelussaan oikeassa siltä osin että minun olisi todellakin sen sijaan että sanoin te pitänyt sanoa me koska olen itse tässä hullutuksessa mukana

arvoisa ministeri kysyn myös onko arvionne toinen jos kaiken tämän takana ei olekaan kansaneläkelaitos vaan kansainvälinen lääkeyhtiö ja kyse ei olekaan toimeentulotuen kelaan siirrosta vaan jostakin sellaisesta lääkekorvausjärjestelmän muuttamisesta jota tämä yhtiö oman toimintansa kannalta pitää perusteltuna

ehkä lieventävänä asianhaarana voidaan se kuitenkin ottaa huomioon että lähetekeskustelussa nostin tämän saman kysymyksen esiin ja toivoin että valiokunnassa olisi asiaa myös tältä kannalta mietitty mutta eipähän ilmeisesti mietitty

edustaja vehviläinen esitti ihan hyvän kysymyksen näistä kahdesta naapurustosta jotka asuvat samassa kerrostalossa viereisissä huoneistoissa

mitä edustaja elorannan puheenvuoroon tulee niin tulkitaan tämä ponsi sitten niin että myös korkeakouluopiskelijoiden kohdalla otetaan ne vanhempien tulot huomioon

vain sillä että suomalainen työ menisi vähän paremmin kaupaksi maailmalla me saamme suomeen lisää uutta työtä saamme suomeen investointeja saamme suomeen tilauksia ja saamme suomeen lisää työtä

minulle se sopii erinomaisen hyvin koska en ole milloinkaan ymmärtänyt tätä filosofiaa että vanhempien tulot eivät saisi vaikuttaa heidän omien lastensa veronmaksajilta yhteiskunnalta saamaan tukeen

kun neuvottelut ovat nyt ainakin tässä vaiheessa päättyneet on tärkeätä että hallitus etenee oman lakipakettinsa kanssa jota lakipakettia on kutsuttu pakkolaeiksi ja jolla lakipaketilla tullaan suomalaisen työn kilpailukykyä kohentamaan yksikkötyökustannuksia pienentämällä

jos on varakkaat vanhemmat niin eivät ne heidän lapsensa tarvitse samalla tavalla tukea kuin köyhien lasten opiskelu

yhtä hyvin voisi puhua hallituksen työllisyyspaketista koska näillä laeilla pyritään siihen että saisimme suomalaista työtä paremmin kaupaksi ja sitä kautta suomalaista työllisyyttä paranemaan

on tärkeätä että hallitus etenee vaikka kaikki tiedämme että nyt valmistelussa olevissa laeissa joilla muun muassa lomarahoja pienennetään lomia lyhennetään ensimmäisen sairauspäivän omavastuuta lisätään vuosittaista työaikaa pidennetään ja mielen paikka kaikki tiedämme että niin edelleen ei millimetrioikeudenmukaisuus toteudu ne eivät kohdistu eri palkansaajaryhmiin oikeudenmukaisella ja täysin tasapuolisella tavalla

näistä seikoista huolimatta on tärkeätä että edetään koska viime kädessä hallituksella ja kansan valitsemalla eduskunnalla on vastuu siitä että suomen taloutta hoidetaan mahdollisimman hyvin

ja kun työmarkkinajärjestöt eivät ole päässeet eteenpäin omassa neuvottelupöydässään se tulosvastuu joka työmarkkinajärjestöillä on ei ainakaan tässä vaiheessa ole toteutunut niin on välttämätöntä että hallitus etenee

tässä yhteydessä on myös tärkeätä laittaa lisää vauhtia paikallisen sopimisen lisäämisen valmisteluun koska paikallinen sopiminen on se keino jolla sitten ruohonjuuritasolla voidaan sitä tuottavuutta parantaa kun yritysten mahdollisuudet yritysten ja niiden henkilöstön yhteiset mahdollisuudet sopeutua erilaisiin tilanteisiin paranevat

totean lopuksi että vaikka nyt neuvottelut ovat katkenneet ja vaikka hallitus nyt laittaa vauhtia omaan työllisyyslakipakettiinsa niin toivon omalta osaltani että vielä tulisimme ensi vuoden puolella näkemään tilanteen jossa sovun kautta kuitenkin ratkaisua etsittäisiin ratkaisua joka parantaa suomalaisen työn kilpailukykyä

jos ei siitä mitään sanktiota tule niin poliisi varmaan menettelee samalla tavalla kuin menettelee sen pyöräilijän kanssa joka ei käytä kypärää tai sen jalankulkijan kanssa joka ei käytä heijastinta jos tämmöiset säädökset ovat jo olemassa

sitten edustaja parviaisen puheenvuoron johdosta totean että kyllä eduskunta joutui säätämään aivan erityisen lain että todellakin saa näin rehtori menetellä

mutta kun emme vielä ole säätäneet sitä lakia että rehtori saa ottaa puhutteluun vanhemman joka polttaa lapsensa kouluun tuodessaan niin kyllä siinä avataan vaaran lähde jos lähdetään tämmöistä vanhempaa puhuttelemaan ilman että siitä on olemassa selvä säädös joka tähän oikeuttaa

kyllä tämä apulaisoikeuskanslerin tulkinta tässä sastamalan tapauksessa juuri sen osoitti että rehtori ei saa mennä mitään tämmöistä omavaltaista tekemään jos ei siitä ole laissa erikseen säädetty ja nyt siitä siis on laissa erikseen säädetty